mutta nyt haluan kiinnittää huomiota siihen että kun tämä äänestys käytiin niin sen jälkeen yhdysvallat on ilmoittanut jäädyttävänsä tuen unescolle ja kun tiedämme miten tärkeää työtä unesco tekee maailmanlaajuisesti niin haluaisin kysyä hallitukselta millaisia vaikutuksia tällä päätöksellä jatkossa on unescon toimintaan

mutta meillä on näitä ongelmia joita varten meillä on myös tällä hetkellä työryhmä joka pohtii toimeentulotuessa muitakin haasteellisia kohtia

jos ei siinä kyetä millään tavalla huomioimaan ihmisten maksukykyä on pelkonani kyllä se että ihmisten suhtautuminen koko näihin talkoisiin muuttuu hyvin kielteiseksi

ja uskon että tässä työssä nimenomaan järjestöjen rooli tulee olemaan aivan keskeinen koska ei meillä ole täällä eduskunnassa eikä noissa ministeriöissäkään sitä kuuluisaa kristallipalloa josta näitä asioita voisi tuijotella

myönnetään vasta sportin edustajille skinnari mieto seurujärvi

arvoisa puhemies

lisäksi juuri viime keväänä on julkistettu toimeentulotuen soveltajille eli käytännön työtä tekeville opas siitä että nimenomaan nuortenkin kohdalla pitäisi siirtyä yhä enemmän niin sanotun ennalta ehkäisevän toimeentulotuen ehkäisevän toimeentulotuen käyttöön jossa nimenomaan se sosiaalityön rooli olisi paljon suurempi

lämmin kiitos edustajakollegoille erittäin vilkkaasta keskustelusta ja voisin veikata että tässä laissa tämän keskustelun osalta kiitosta tuli vähän enemmän

ensinnäkin muistutan siitä että juuri sosiaalihuoltolaissa joka eduskunnassa parhaillaan on käsittelyssä on tavoitteena se että kotipalvelu jota niin monet perheet ovat kaivanneet tässä vuosien varrella tulee nyt mahdolliseksi tällä lainsäädännöllä myös niille perheille jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita

arvoisa puhemies

nyt ehdotettava ratkaisu on hyvä

se kohtuullistaa vaatimuksia mutta ympäristönsuojelusta ei silti tingitä

mutta haluan korostaa sitä kuten jo omassa aloituspuheenvuorossani totesin että tämä työ on laitettu liikkeelle jo aiemmalla vaalikaudella eli tässä on kyse pitkäjänteisestä uudistamistyöstä

nyt on hämmentävää se että kokoomus tuntuu olevan yhtä aikaa sekä oppositiossa että hallituksessa näillä kaksilla rattaillaan tämän asian kanssa

tässä on hyvin tärkeästä uudistuksesta kysymys koska moni perhe on varmasti jättänyt pyytämättä sitä apua eikä ole aina saanutkaan vaikka olisi siihen ollut tarvetta

kun joku kysyi että mikä on tämän lain taisi olla edustaja vehviläinen mikä tämän lain suhde on kaikkeen siihen muuhun mitä sosiaalihuollon kentällä on niin totta kai tämän lain tarkoitus on olla ikään kuin se puite ja se yleislaki ja erityislainsäädäntö tulee sitten sinne alle

mitä sitten tulee tähän kysymykseen siitä miten muutoin voimme ehkäistä syrjäytymistä ja millä tavoin ehkä tällä uudella sote rakenteella tuoda siihen parannuksia niin uskon kyllä siihen että myös sote uudistuksella kun saamme vahvempia leveämpiä harteita pystymme niitä palvelujärjestelmiä rakentamaan niin että ne tavoittavat oikea aikaisemmin ja saumattomammin kaikki ne jotka apua tarvitsevat

kyllä nyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasin joka valitettavasti ei ole paikalla olisi hyvä pitää pieni oppitunti kokoomuksessa siitä mitä perustuslakivaliokunta sanoi tästä asiasta

tässä haetaan tavallaan samantyyppistä rakennetta kuin terveydenhuollon lain puolella joka uudistui viime kaudella

minä olen ymmärtänyt tämän lukemani lakiesityksen sillä tavalla että samaa terveydenhuollon rahaa jaetaan kaksille eri rattaille ja en ymmärrä miten tämä voisi edesauttaa terveyskeskusten tilannetta joka on ympäri suomen hälyttävä

yllätyin koska en ole pyytänyt tähän keskusteluun puheenvuoroa ja sen vuoksi haluaisin antaa jollekin kollegalle mahdollisuuden

puhemies

se sanoi myös että tämä asia on käsiteltävä viivyttelemättä ja sen pallon me saimme ympäristövaliokunnassa

entisenä ministerinä sote vastuuta kantaneena ymmärrän oikein hyvin että ministeri rehula ottaa mahdolliset lisäpäivät valmistelussa ihan tervetulleina vastaan

mielestäni kaikki muu paitsi tämä nyt saavutettu ratkaisu olisi ollut kansalaisten harhaanjohtamista tämän asian vetkuttamista ja vanuttamista enkä tiedä mikä teidän motiivinne siinä on

arvoisa puhemies

ensin kuitenkin aloitan ihan tästä tämän lain perustavaa laatua olevasta ideasta ja se on se että kun täällä moni kollega on ihan aiheellisesti kiinnittänyt huomiota näihin kustannuksiin ja siihen millä tavalla pystymme sitten tästä urakasta suoriutumaan niin meidän on jos me haluamme pitkässä juoksussa näitä kustannuksia jotka nyt kasvavat aika vauhdikkaasti hillitä tulevina vuosina välttämätöntä kiinnittää huomiota tähän ennaltaehkäisyyn

hälyttävä

mutta kyllä hallitus on nyt tekemässä erittäin historiallisia periaatteellisesti kauaskantoisia ratkaisuja ja kyllä monia huolettaa tämä julkisten palveluiden yhtiöittämisvaatimus

apua joutuu liian usein hakemaan luukulta jos toiseltakin

te sanoitte myös että tämä mietintö ei pidä sisällään teknologianeutraalisuutta

kyliltä lähdetään mammat ja papat taksikyydillä jonottamaan jotta saadaan lappu sieltä terveyskeskuksesta ovien auettua jolla lapulla pääsee terveyskeskuksen luukulle

ja jos täällä kysytään miksi täällä on tähän ratkaisuun päädytty niin oma vastaukseni on se että täällä eräissä puheenvuoroissa viitattu totaalisuojelun pelko on ajanut tämän hallituskoalition tähän ratkaisuun ja hallituksesta ei ole löytynyt luontoarvojen puolustajaa

arvoisa puhemies

kuten tuossa jo ensimmäisessä vastauksessani totesin niin nämä päätökset ovat todella todella kovia päätöksiä ja ymmärrän hyvin sen että monissa perheissä tämä aiheuttaa nyt hyvin paljon pohdintaa siitä miten pystytään siitä arkisesta elämästä selviytymään

me tiedämme kaikki että vahvan julkisen palvelutuotannon pohja on ehdoton edellytys sille että voidaan vertailla esimerkiksi hintaa voidaan vertailla laatua ja monia sote ammattilaisia huolettaa kovasti se miten tässä lisääntyvien luukkujen maailmassa se integraatio saumattomat palveluketjut voidaan saada aikaiseksi

tässä asiassa on arvoisa puhemies kritisoitavaa mutta en ole nähnyt kokoomusta niissä talkoissa joissa olemme edellyttäneet lisäresursseja esimerkiksi puhemies sulki puhujan mikrofonin koska puheaika ylittyi

ja kuinka ollakaan paikallislehti tässä kirjoitti että laput loppuivat kolmen neljän ensimmäisen lapun jälkeen kesken ja mammat ja papat menivät takaisin kotiin ja seuraavana päivänä sama homma uudestaan

eli eikö nyt ministeri risikko teidän olisi kannattanut käyttää se energia ja resurssi jonka te olette tämän lakiesityksen muotoiluun käyttänyt todellakin tähän terveyskeskusten uudistamistyöhön

ymmärrän sen huolen joka täällä edustajien puheenvuoroissa tuli aiotaanko nyt sitten jotenkin tämä ennaltaehkäisy nostaa semmoiseen asemaan että enää ei tehtäisi korjaavia toimenpiteitä

mihin arvioihin asiantuntija arvioihin tai taloudellisiin vaikutusarvioihin te pohjaatte tämän idean siitä että näiden yhtiöittämisten hyödyt ovat niin merkittäviä että tähän historialliseen revohkaan kannattaa lähteä

minäkin haluan puoleltani yhtyä näihin kiitoksiin joita tässä on tarkastusvaliokunnalle esitetty ei ollenkaan suotta sillä tämä työ on varsin vaikeaa

millaisia kokemuksia te aiemmista yhtiöittämisistä olette etsinyt tämän muutoksen tueksi

pidän sitä tärkeänä nimenomaan niiden perheiden osalta joissa yksi henkilö yrittää pyörittää sitä perheen taloutta ja arkea

tämä ikään kuin siirtymävaihe on iso haaste ja siitä on pidettävä hyvää huolta että esimerkiksi lastensuojelussa yksikään lastensuojelua aidosti oikeasti vaativa tapaus ei jää ikään kuin huolehtimatta

missä viipyy konkretia näille mummoille ja papoille jotka etsimällä etsivät sitä lääkäriä jota ei näy ja joka työskentelee jossakin muualla

onko se talousääni vai luontoääni

tilanteet ovat muuttuneet varsin nopeasti ja kokonaisuuskin on varsin hankalasti hahmotettavissa

mutta korostan edelleen sitä että vaikka nämä ovat hyvin kipeitä päätöksiä niin meillä on kuitenkin tämä julkinen palvelujärjestelmä joka sitten pyrkii parhaan kykynsä ja osaamisensa mukaan tukemaan perheitä myös näissä vaikeissa tilanteissa

se ei tietenkään ole tämän lain tarkoitus vaan kun edustaja palm esimerkiksi kysyi juuri tätä kysymystä että onko niin että tietää miten sitten on tämän kiireellisen lastensuojelun tarve mitä sille tapahtuu niin aivan kuten ennenkin se tulee tietenkin selvittää ja on aivan selvää että me emme voi ikään kuin tätä ennaltaehkäisyä tehdä niin että me jättäisimme tämän korjaavan puolen jotenkin heikommalle

pidän myös erittäin arvokkaana sitä että tästä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä löytyy myöskin eväitä tähän laajempaan kokonaisuuteen tuonne eurooppaan vietäväksi esimerkiksi tämä maininta siitä että jäsenmaiden yhteistoimintamallien kehittämisen tarve on ilmeinen

on totta että oli esillä monenlaisia malleja tehdä tämä päätös ja nyt päädyttiin hallituksessa tähän esillä olevaan ratkaisuun

mutta puhemies on pakko kuitenkin nyt palata tuohon edustaja pekkarisen puheenvuoroon vaikka hän ei enää täällä paikalla olekaan sillä pidin kyllä vähän erikoisena sitä että hän antoi tässä nyt sellaisen kuvan että ikään kuin ministeri urpilainen ei olisi tätä virhettä pahoitellut joka tämän korkoasian osalta tähän hallituksen esitykseen sisältyy

itse asiassa itse kyllä uskon siihen että yhä useampi lapsi esimerkiksi tämän lainsäädännön tultua voimaan saa apua koska nyt me teemme sen yksilöllisen arvioinnin jokaiselle ja mietimme tarvitaanko niitä erityisiä palveluita tarvitaanko lastensuojeluapua sitten siinä perheen tilanteessa

sekä ministeri urpilainen että virkakunta varmasti moneen kertaan toivat sen esille että kyse oli inhimillisestä virheestä ja sitä on nyt moneen kertaan pahoiteltu

sikäli tuo kuva joka tässä talousvaliokunnan puheenjohtajan kollega pekkarisen toimesta annettiin oli hieman nähdäkseni

no toinen iso keskustelu täällä liittyi sitten tähän kustannuspuoleen ja minä haluan aivan avoimesti sanoa että me olemme kyllä tämän valmistelun kuluessa käyneet erittäin tiivistä keskustelua niin valtiovarainministeriön kuin kuntaliitonkin kanssa näistä kustannuksista

ensinnäkin on tietenkin sanottava että on hyvin valitettavaa että liian monilla suomalaisilla perheillä on sellaisia elämänhallinnan ongelmia jotka sitten pahimmillaan voivat näkyä nimenomaan myöskin erilaisena väkivaltana tuolla perheen sisällä

on tosiaankin tärkeää muistaa että meillä on nyt jo käytössä myös toimeentulotuessa mahdollisuus alentaa tätä perusosaa ja juuri aika hiljakkoin tehdyn tutkimuksen mukaan itse asiassa on niin että tuota perusosaa alennetaan varsin kaavamaisella tavalla ilman että siihen kytketään tätä sosiaalityön tärkeää roolia

kaikki tässä salissa varmasti pyrkivät turvaamaan suomalaisten veronmaksajien edun

meidän pitää yrittää tätä varhaista tukea ja puuttumista myös näissä tilanteissa tietenkin erilaisilla palveluilla ensisijaisesti tarjota näille perheille

ongelma on vain se että emme päässeet nyt aivan samalle mittaristolle siitä mitä tässä nyt lasketaan uusiksi kustannuksiksi

mutta sitten kun on niitä tilanteita että tarvitaan näitä turvakotipaikkoja meidän tulee tietenkin siinäkin tehdä työtä

tämä on se ongelma että me emme voineet stmssä lähteä siitä että me laskisimme sellaisia kustannuksia uusiksi kustannuksiksi jotka ovat jo nyt kuntien velvoitteita

näin usein sitten siltä nuorelta tai minkäikäiseltä ihmiseltä tahansa jää saamatta sitä apua jota hän tarvitsisi saadakseen oman elämänsä polun reunasta jälleen kiinni

kankaanniemelle että me kyllä tulemme tässä annetussa ajassa tekemään voitavamme ja käymään läpi sen mikä meidän osallemme tässä asiassa kuuluu

tämä laki on parhaillaan lausunnolla ja tulemme tietenkin nyt ottamaan varsin tarkasti huomioon sen minkälaisia lausuntoja saamme tähän asiaan liittyen

arvoisa puhemies

pyytäisin tässä nyt sitten eduskuntakäsittelynkin yhteydessä erityisesti perehtymään siihen mitkä ovat uusia kustannuksia ja mitkä ovat ikään kuin tämän lain johdosta syntyviä ihan aitoja lisäyksiä

en voi nyt kuin todellakin hämmästellä tätä että täällä kokoomuslaiset valiokuntamme jäsenet jotka ovat olleet mukana tekemässä tätä ratkaisua tässä salissa irtaantuvat tästä tehdystä päätöksestä

mehän tunnetusti tiedämme että kovalla kiireellä ei synny yleensä hirveän hyvää jälkeä ja tässä on kyllä kyse nyt juuri siitä

sen takia mielestäni me tarvitsemme niin nuorten yhteiskuntatakuuta me tarvitsemme työtä koulutusta erilaisia mahdollisuuksia oppia ja olla osallisena kuin me tarvitsemme myös tässä toimeentulotuessa tähän ehkäisevään puoleen lisää panostusta

turvakotien osaltahan olemme tekemässä sitten omaa lainsäädäntöä liittyen tähän rakenneohjelmankin tavoitteeseen lisätä näitä turvakotipaikkoja suomessa

ainakaan itse en ole tällaista aikaisemmin tässä lyhyessä eduskuntatyössäni nähnyt

tässä meillä oli selkeä näkemysero mutta sanon suoraan että me kyllä tämän valmistelun aikana pyrimme tulemaan hyvin paljon vastaan me teimme paljon täsmennyksiä joilla pyrimme rajaamaan tätä uutta toimintaa niin ettei synny sellaistakaan mielikuvaa että nyt olisi jotenkin niin sanotusti rahalipas auki ja mitä vain voisi tehdä

luulen että aika monet meistä haluaisivat jotakin osaa aluehallinnostamme olla muuttamassa johonkin suuntaan

viime aikoina ovat esiin nousseet koulujen työrauhaan liittyvät asiat ja monet tahot ovat vaatineet myös lainsäädännön muuttamista työrauhan turvaamiseksi

mutta tällä hetkellä on niin että vaikka stm ohjaa toimeentulotukiasioissa kunnilla on kuitenkin varsin itsenäinen rooli näissä kysymyksissä ja tätä muun muassa selvittelemme nyt tässä pyörii

haluan nyt vielä todeta tosiaan sen että tässä asiassa on varmasti tämän menettelyn osalta ollut kritisoitavaa ei kai tämmöistä soppaa muuten tästä olisi syntynyt

varmasti koulu tarvitsee uusia käytäntöjä uusia työkaluja auttaa koko kouluyhteisöä mutta myös apua tarvitsevia oppilaita

arvoisa rouva puhemies

ministeriö olisi voinut lähteä varmasti hieman aikaisemmin liikkeelle monissa niissä toimissa joita kansalaiset ovat odottaneet

lisäksi tämän kokoluokan asiat olisi hyvä käsitellä parlamentaarisissa työryhmissä

niin kuin tässä keskustelussa on jo käynyt ilmi seksuaalirikokset ovat rikoksia jotka vaikuttavat hyvin usein uhrin koko loppuelämään

mutta en ole nähnyt kokoomusta niissä talkoissa joissa esimerkiksi sdp on ollut vaatimassa ympäristöresursseja ympäristötyömomentille jolla näitä siirtoviemäriputkia olisi voitu rahoittaa

eihän siitä ole kyse vaan siitä että tämän ennaltaehkäisyn kautta me voimme säästää tulevaisuudessa syntyviä kustannuksia erittäin merkittävällä tavalla

kun on kyse yli vaalikausien menevistä uudistuksista ja niiden läpiviennistä niin se olisi tärkeää niiden asioiden kannalta ja myöskin näitten ihmisten kannalta jotka ovat työssä näissä eri tehtävissä tuolla alueilla niin että heillä olisi jokin näkemys siitä mennäänkö tässä tätä annettua latua vai poukkoillaanko sitten hetken päästä jonnekin toiselle uralle

elämään voi tulla aivan toisella tavalla mukaan pelko pelko liikkua pelko elää normaalia elämää johon jokaisella on oikeus

eikös teillä edelleen ole valtiovarainministerin paikka

on tärkeää huomata että tällä lainsäädännöllä pyritään myös siihen että kun sosiaalityöntekijää oikeasti tarvitaan niin hänen panoksensa on juuri silloin käytettävissä

jotta uhrit voivat päästä näiden kokemustensa yli elämään sitä tavallista turvallista elämää tarvitsemme palveluita palveluita heille siinä tilanteessa

tietenkin ensisijaista on se ettei kukaan joutuisi turvakotiin ja että meidän täytyisi tämä palvelujärjestelmä saada sellaiseksi ja ihmisten arki että ei olisi näitä ongelmia mutta totta kai silloin kun niitä on myöskin sitä turvaa ja apua täytyy saada

arvoisa puhemies

en ole viemässä taaksepäin perhehoidon kehittämistä vaan eteenpäin ja voin todeta edustaja paloniemelle että tässä lakiesityksessä lähdetään samasta mitoituksesta kuin nykyisessä lainsäädännössä

pidän tätä hyvää hallintoa ikään kuin arvona sinänsä ja siksikin haluan tämän kiireen tunnun ja ihan oikeankin kiireen tässä asiassa nostaa kyllä esiin

tietenkin meidän täytyy laajemminkin kiinnittää huomiota siihen miten sosiaalityöntekijät jaksavat oman työurakkansa keskellä miten saamme koulutusmääriä sille tasolle jolle vaatimuksia on ja sitten miten ylipäätään tämä työn luonne saadaan sellaiseksi että yhä useampi ei uupuisi siinä urakkansa alle

arvoisa puhemies

nyt tämän turvakotiasialain valmistelussa meillä on ajatuksena se että myöskin nämä nykyiset toimijat jotka tekevät jo tätä hyvää työtä voivat jatkaa toimintaa mutta koska on ilmiselvää että tarvitsemme myös lisää näitä paikkoja niin tulemme todennäköisesti tarvitsemaan myös uusia toimijoita jotta pystymme pääsemään niihin tavoitteisiin joita ihan kansainvälisissä sopimuksissakin on meille tämän turvakotiasian osalta tehty

arvoisa herra puhemies

olemme korjanneet lausuntojen perusteella sitä pohjaa joka lausuntokierroksella tästä asiasta oli eli olemme kuulleet muun muassa järjestöjen huolta tästä asiasta

arvoisa puhemies

haluaisinkin kysyä sisäministeriltä

miten koette että esimerkiksi poliisien koulutuksessa tänä päivänä kyetään huomioimaan se että uhrit otetaan tämän vakavan rikoksen jälkeen asianmukaisesti vastaan

erityisen tärkeätä on nimenomaan se että on paikkoja joissa voi kokea olevansa turvassa mutta eivät pelkät seinät riitä ja tässä viittaisin edustajan kysymykseen ja toteaisin ainakin omana kantanani että väkivallan uhrit tarvitsevat myöskin palvelua ja tukea eivät vain sitä turvapaikkaa

erään merkittävän uhan ihmisoikeuksien toteutumiselle maailmassa muodostaa ilmastonmuutos joka kohtelee kaikkein kovimmin juuri niitä jotka jo muutoinkin ovat köyhiä

minusta on erittäin tärkeää että myös perhehoidolle tulee lainsäädäntö johon kootaan nämä tätä asiaa koskevat tärkeät asiat

meillä on ilmastonmuutos voi puhua suoranaisesta ilmastokriisistä jonka ratkaisuun tarvitsemme monia erilaisia välineitä mutta ennen kaikkea tarvitsemme tietoa tarvitsemme taitavia osaavia ihmisiä tuota työtä tekemään

arvoisa puhemies

valitettavasti olemme erilaisista tutkimuksista kuulleet että aina nämä tilanteet eivät suju siten kuten on tarkoitettu

syyskuussa on tehty tämä kysely thln toimesta ja marraskuussa saamme nämä tulokset minkä jälkeen on sitten sen arvioinnin paikka mikä on tuo toteutuma tämän mitoituksen osalta eri toimipisteissä

olen samaa mieltä siitä että varmasti vielä jää paljon tehtävää koska kaikkeen ei tässä pystytä esimerkiksi näihin sosiaaliturvakysymyksiin varmaankaan ratkaisuja löytämään

on kuitenkin huomattava että meillä on jo tehty tuon raportin tekijöidenkin mielestä suomessa on toimeenpantu jo monia sellaisia uudistuksia jotka eivät vielä tässä tutkimuksessa valitettavasti näy

ympäristövaliokunta korosti lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle sitä että ilmastonmuutos voi tulevaisuudessa aiheuttaa myöskin mittavaa pakolaisuutta ja tähän asiaan ja haasteeseen sopii tietenkin tavattoman huonosti se keskustelu jota viime viikkoina on käyty siitä että suomen pitäisi vähentää ja jopa kokonaan lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottaminen

on varmasti niin että tämä nyt annettu mitoitus tähän rahoitukseen voi osoittautua liian pieneksi mutta koska tämä lainsäädännön valmistelutyökin on vasta käynnissä niin tämän rahoituksen arviointia tulee tietenkin tämän prosessin yhteydessä nyt sitten jatkaa

siksi olen hyvin huolestunut siitä että tämä aluehallintomyllerrys joka tässä on nyt liikkeelle laitettu yhdistettynä tuottavuusohjelman varsin koviin todella koviin lukemiin ympäristöhallinnon leikkaamisen osalta tuolla alueilla tulee johtamaan huonoon lopputulokseen juuri ympäristöasioitten kannalta ja sitten viime kädessä maakuntienkin kannalta koska jollei ole sitä hyvää ympäristöä niin ei ole kyllä kovin monia muitakaan hyviä arvoja noilla alueilla

mutta muistutan siitä että sosiaalihuoltolain tavoitteet ovat ihan yhteneväiset ja uskon että näillä kahdella lainsäädännöllä pystymme myös auttamaan sen henkilön joka perhehoitoa tekee eli perhehoitajan omaa jaksamista ja tukea mikä on äärimmäisen tärkeää jotta tuo hoitomuoto voi sitten parhaalla tavalla tukea koko yhteiskunnan

eli olemme tehneet päätöksen siitä että turvakotitoiminta siirtyy valtion vastuulle ja tämän valmistelu on käynnissä

mutta ihan yhtä selvää on että meidän pitää pyrkiä puuttumaan myös muihin kuin tällaisiin hoidon ja hoivan kysymyksiin ja tässä kyseisessä tutkimuksessa niin olen ymmärtänyt tätä meidän sijoitustamme madalsivat varsinkin terveyseroihin liittyvät kysymykset ja naisten pienet eläkkeet

tässä tavoite on nimenomaan se että saisimme turvakotipalvelut yhtenäisemmin kriteerein eri puolilla suomea kaikkien tarvitsijoiden ulottuville

mutta haluaisin kysyä ulkoministeriltä kun valiokunnassa kyselimme sen perään onko ykssa keskusteltu siitä pitäisikö ilmastopakolaisuus ympäristöpakolaisuus statuksena nostaa eri tavalla esiin mikä on tämän asian tilanne tällä hetkellä

arvoisa puhemies

tämä merkittävä tasa arvoa vahvistava merkitys koulullamme tällä hetkellä on ja niin kuin täällä jo äsken edellisen kysymyksen yhteydessä kerrottiin koulujen väliset erot ovat kuitenkin kasvaneet

arvoisa puhemies

tähän ajatukseen on toki helppo yhtyä

eli tämä on laajempi kysymys kuin pelkkä hoidon ja hoivan kysymys

hallituksenkin linja on se että työnteko on myös nuorille hyvä tapa päästä kiinni työelämän periaatteisiin ja myös kesätyöt ovat erittäin kannatettavia